haluaisin vielä painottaa että taide ja liikunta sopivat erittäin hyvin koulujen aamu ja iltapäivätoiminnan ohjelmaksi

yrittäjyyttä järkevää energiapolitiikkaa turvallisuutta ja hyvinvointia kasvua julkisten menojen kulujen rajoittamista ja oikeudenmukaista sekä kannustavaa verotusta edistävät ehdotuksemme ovat hyvin perusteltuja ja ennen kaikkea ne ottavat huomioon tavallisten kansalaisten tarpeet ja suomen edun

tämä toteutuisi käytännössä verotuksen avulla

arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nosto on asia jota perussuomalaiset ovat moneen moneen otteeseen näiden viime vuosien aikana nostaneet ja vaatineetkin hallituksen toimeksi

tämän alarajan noston lisäksi viron mallin mukaiset verokannustimet ja kotitalousvähennyksen korottaminen ovat konkreettisia keinoja auttaa yrityssektoriamme kehittymään

myös työllisyyden näkökulmasta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen on tärkeää mutta myös työurien toimivuutta tulee edistää

arvoisa puhemies

turhalla sääntelyllä ja byrokratialla emme voita

arvoisa puhemies

ensin haluan kiittää edustaja hirvisaarta siitä että tämä kansanäänestys tuodaan tänne saliin keskusteltavaksi ja varsinkin huomauttaa sen tärkeydestä että siitä käydään edes jonkinlaista keskustelua vaikka porukkaa ei tällä hetkellä salissa kovin monta olekaan

aina ei tunnu siltä että edustajien mielipiteet ja lupaukset vastaisivat niitä puheita joita käydään turuilla ja toreilla ainakin ennen vaaleja

kunnat ovat avainasemassa yleisen hyvinvoinnin kannalta

hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta ei ratkaise olemassa olevia ongelmia tai johda merkittäviin säästöihin

sen sijaan siitä aiheutuu hallaa suomalaiselle opiskelijalle ja elinikäinen oppiminen kärsii sekä työelämän muuttuviin haasteisiin vastaaminen lisäkoulutuksen avulla vaikeutuu

arvoisa puhemies

edustaja turunen on kyllä perustellut tämän lakialoitteensa nyt niin monin tavoin ja hyvin että se on erittäin kannatettavaa ja koska me täällä eduskunnassa pyrimme tietysti rehellisyyteen ja rehellisiin toimenpiteisiin niin jotta yrittäjät ovat samassa asemassa ja lähdetään samalta pöydältä kannatan kyllä turusen ehdotusta

mielestäni kansan enemmistön asettumisen euhun liittymisen puolelle ratkaisi lopullisesti se harhaanjohtava lupaus että ruokakassin hinta halpenisi radikaalisti

esityksellä rajoitetaan opintotuen myöntämistä korkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden kohdalla

myös näihin panostaisimme mieluummin kuin esimerkiksi puoluetoiminnan tukemiseen kehitysyhteistyöhön tai toisten eu maiden tukemiseen

opintotukea ei voisi saada alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen jos on jo suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon eikä ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen jos on jo suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon

tässä ei ole järkeä

kansanäänestystä ei suoritettu yhteiseen valuuttaan siirryttäessä ei ollut kansanäänestystä mikä oli demokratian kannalta valitettavaa

esitystä perustellaan muun muassa työmarkkinoille siirtymisen nopeuttamisella ilman korkeakoulupaikkaa jäävien aseman parantamisella sekä taloudellisilla säästöillä

jos halutaan äänestysprosenttien nousevan tulevaisuuden vaaleissa neuvoa antavan kansanäänestyksen merkitystä ja käyttämistä pitäisi lisätä

esitys ei ratko edellä mainittuja ongelmia ja säästöt ovat niin vähäiset ettei niiden takia ole perusteltua lisätä suomalaisten opiskelijoiden ahdinkoa

arvoisa puhemies

toivoisin että vaalien alla ja vaalien välissä mentäisiin enemmän siihen suuntaan että ehdokkaat tekisivät jalkatyötä ja tapaisivat vielä enemmän kansalaisia silmästä silmään

esityksen toteutumisen myötä merkittävää harmia koituisi opiskelijalle jos ensimmäinen suoritettu tutkinto osoittautuu suorittajansa kannalta vääräksi tai se ei tarjoakaan riittäviä työllistymismahdollisuuksia

mutta kun tarkastelee näitä leikkauksia opetuksesta koulutuksesta vapaasta sivistystyöstä tutkimuksesta niin ne leikkaukset ovat aika rajuja tätä tavoitetta ajatellen

mutta se on erittäin kannatettavaa että näitä kansalaisaloitteita käsitellään täällä eduskunnassa

siihen kohdistuu valtavan suuria odotuksia

lisäksi työelämä kehittyy jatkuvasti ja syntyy uusia aloja jotka edellyttävät uudentyyppistä tai entistä laaja alaisempaa osaamista minkä hankkiminen edellyttäisi uuden tutkinnon suorittamista

onko se nyt niin että hangosta nuorgamiin jokainen nuori pääsee tämän yhteiskuntatakuun piiriin

muuten kansalaisilta menee maku olla mukana yhteiskunnallisissa asioissa

henkilökohtaisesti ajattelen niin että tällaista ilmaista rahaa ei ole kun otetaan ammattijärjestöiltä tai yrityksiltä vaalikampanjoihin rahaa

pitäisi pyrkiä siihen että jokainen hoitaa omat vaalirahoituksensa henkilökohtaisesti ja itse omista varoistaan

tämä edustaja räsäsen tekemä lakiehdotus on kannatettava koska siinä mennään hyvään suuntaan siinä että vaalirahoituskatto asetettaisiin ja silloin ihmiset ehdokkaat tulisivat enemmän yhtenäisesti samalle viivalle eikä olisi näitä ylilyöntejä näistä mahdottomista kuluista

arvoisa puhemies

nykyisiä säännöksiä opintotuen myöntämiseksi ulkomailla harjoitettaviin opintoihin ehdotetaan muutettavaksi siten että ne eivät perustuisi enää yhtä vahvasti henkilön asuinpaikkaan vaan tukea voitaisiin myöntää myös silloin jos henkilöllä voidaan katsoa olevan muuten elinolosuhteidensa perusteella kiinteät siteet suomeen

haluammeko tukea esimerkiksi suomessa työskentelevän eu työntekijän perheenjäsenen opintoja vaikkapa italiassa espanjassa kreikassa

on aiheellista kysyä

arvoisa puhemies

luovien alojen merkitykseen taloutemme kohentamiseksi ei oikein uskota on sitten kysymys musiikista kirjallisuudesta elokuvista tai muotoilusta

mikä selkeä ohjelma mitä suunnitelmia ministeriössä on jotta asianmukainen korvaus voidaan suorittaa sekä yleisistä kirjastoista että opetus ja tutkimuskirjastoista tapahtuvista lainatapahtumista teosten tekijöille

kyllä vähän ihmetyttää minkälaista tulevaisuustutkimusta ollaan veronmaksajien varoilla maksettu etenkin nyt kun julkinen sektori on taloudellisessa ahdingossa ja hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit murenevat samalla ympärillämme ja kansan kärsimys lisääntyy

edustajat savola ja kiljunen puhuivat hyvin tärkeistä asioista

vapaaehtoistyön merkitys on suuri liikunnassa ja yleensä vapaa ajan käytössä

onko ministeriöllä ohjelmassa vapaaehtoistyön helpottamiseksi toimenpiteitä

oletteko puolesta vai vastaan

maahanmuutto on valtiolle menoerä

totuus ei ole näin mutkaton

maahanmuuttajien työllistymistä vaikeuttaa muun muassa kielitaidon puuttuminen kouluttamattomuus tai työvoimakysynnän näkökulmasta vääränlainen koulutus sekä sopeutuminen suomalaisen yhteiskunnan arkeen

mielestäni panostaminen suomalaisten työkyvyn kohentamiseen ja tätä kautta kansantalouden tuottavuuden kasvattaminen olisi voinut saada enemmän painoarvoa tulevaisuusraportissa

eikö investointi kaikkiin suomalaisiin korostan vielä sanaa kaikkiin olisi juuri voimakkaan kollektiivisen kulttuuri identiteetin edistämistä

himasen tulisi myös hieman paremmin perehtyä äärinationalistisiin ilmiöihin globaalisti ennen kuin keskittyy solvaamaan perussuomalaisia ja maalaamaan meistä kuvaa omien linssiensä läpi

heti alkuun haluaisin sanoa edustaja parviaiselle kiitoksen koska puheenvuorossa oli paljon pohdintaa ja analyysiä ja myös vaihtoehtoja oppositiopuolueen edustajalta

ei ole

arvoisa puhemies

moneen virastoon ja laitokseen yhteydenotto alkaa olla miltei mahdotonta ilman tunnuksia

ottaen huomioon suomen talouden heikon tilan lukukausimaksun asettaminen eun ja eta maiden ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille on järjen ja kohtuullisuuden voitto

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomen korkeakoulut ovat tarjonneet jo vuosia maksutta laadukasta opetusta ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä koulutusohjelmia

opposition puheenvuoroista saa helposti kuvan että mitään hyvää ei tule tapahtumaan suomalaisessa koulutuksessa seuraavan hallituskauden aikana

lasten asia on todella tärkeä varsinkin kun puhutaan tästä asiasta mahdollisesta rikosasiasta lapsia kohtaan

vihdoin tämä aihe on nostettu esille selonteossa enemmän kuin yhdellä lauseella

tilanteessa jossa kotimaiseen koulutukseen kohdistetaan valitettavia säästötoimenpiteitä suomen ei ole mahdollista kattaa kehittyvien maiden kasvavaa koulutuskysyntää ilmaiseksi

tiedän ettei kukaan tässä salissa eivät ministerit eivätkä edustajat halua koulutuksen alasajoa tai tähtää sen heikentämiseen

lukukausimaksuja on peritty jo pitkään monissa eu maissa joista löytyy maailman parhaita yliopistoja ja joissa ulkomaisten opiskelijoiden määrä on aivan maailman huippua

ensimmäisenä haluaisin kuitenkin näistä positiivisista hallituksen esityksistä mainita liikkuva koulu hankkeen laajentamisen valtakunnalliseksi

oecd maista suomi on norjan ja islannin lisäksi ainoa maa jossa korkeakoulutus on maksutonta eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville

esimerkiksi tanskassa maksujen käyttöönotto ei ole vähentänyt ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden määrää vaan nopeuttanut opintojen suorittamista ja vieläpä lisännyt tanskaan jäävien ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden osuutta

tämän johdosta liikkuva koulu hankkeen kokeilun laajentamisella toiselle asteelle ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin voi odottaa olevan pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia oppilaiden oppimiskykyyn ja hyvinvointiin

kun on näin iäkkääksi jo elänyt niin voin sieltä vanhasta ottaa pienen esimerkin taas

valmistuin sairaanhoito opistosta ja muistan että meillä oli silloin liikuntaa siis se kuului opinto ohjelmaan juoksimme jopa cooperin testin

mutta minun pitää ja täytyy ihmetellä sitä asiaa että vuosi vuoden jälkeen veteraanijärjestöt sotainvalidit tulevat tänne eduskuntaankin tuomaan sitä sanomaa että heidän rahansa eivät tunnu riittävän ja eivät myöskään valtion antamat rahat siihen että meidän sotiemme veteraanit joka ikinen saisivat tarpeelliset palveluksensa

yliopistot ja ammattikorkeakoulut kehittävät esityksen mukaisesti apurahajärjestelmät mikä tukee maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua

lisäksi ulkomaisen opiskelijan suomelle tuoma taloudellinen hyöty riippuu pitkälti siitä jääkö hän suomeen työskentelemään opintojensa jälkeen

lukuvuosimaksuista saatavalla lisärahoituksella yliopistot voivat tarjota parempaa suomen kielen opiskelua ja integroitumista suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan

tilauskoulutuksen lisääminen takaisi myös ammattikorkeakouluille ja yliopistoille mahdollisuuden varteenotettaviin lisätuloihin sekä oman osaamisensa markkinointiin

on tärkeää että suomi on mukana kyseisessä kehityksessä

lisäksi koulutusvientiä edistetään purkamalla lainsäädännön esteitä

keskustelu päättyi

alleviivattava on tosiaan että asiantuntijakuulemisissa yliopistot ja varsinkin korkeakoulut puolsivat lukukausimaksuja

etenkin erinomaisen opettajankoulutuksen ja opetustyön mallien vieminen ulkomaille voi tuottaa mainetta ja vientituloja suomeen

ainoastaan oulun yliopisto oli vähän vastahankainen ja otti tämän kansainvälistymisen esille että se kärsisi

eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona kahdeskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattaviisitoista kello päättyi

arvoisa puhemies

vaikka kokonaisrahoitus korkeakouluissa niukkenee kohdentamistoimilla voidaan panostaa tutkimuksen tehokkuuteen ja uusien rakenteiden syntymiseen

todella on tärkeää että tämä apurahajärjestelmä kehittyy ja myös takaa sen että sieltä tulevaisuudessakin ihmisiä pääsee opiskelemaan suomeen

vielä lopuksi

on huomioitava että se on hyvä ja sopivampikin vaihtoehto monelle ammattiin opiskeltaessa

kiitos

kiitos

arvoisa puhemies

olen miettinyt mikä siinä opintolainassa niin paha asia on että se on sellainen mörkö

arvoisa puhemies

nyt kun olemme menossa lainapainotteisempaan opiskeluun niin se on tietysti se huoli varmaan opiskelijoilla että millä se laina maksetaan takaisin onko minulla työpaikkaa sitten kun valmistun

mutta jos ylinopeutta ajaa vain vähän ja me tiedämme nämä pömpelit vilahtaa niin kyllä se harmittaa

mutta se on tosiasia että nyt kun ollaan verkossa niin kaupallisella medialla on valtavat vaikeudet